suomeen onkin syntynyt vanhasen toisen hallituskauden ensimmäisen puoliskon aikana uusi elintasoryhmä eli kurjalisto hyvin toimeentulevien keskituloisten ja köyhien alapuolelle

heitähän kiinnostaa vain raha ei työntekijöiden palkkaus vaikka säästöt tässä tapauksessa revitäänkin työntekijöiden pussista

millä perusteella nämä kouluttajat olisivat päteviä antamaan tuntemattomista ihmisistä aseluvan edellyttämiä lausuntoja

työntekijöiden etujen ajaminen on heitetty perussuomalaisten huoleksi ja harteille

heidän antamallaan todistuksella on julkinen luotettavuus mutta antajilla ei ole mitään kirjattua vastuuta tai velvoitetta

hallituksen toimenpiteet ovat olleet täysin riittämättömiä kansallisen hädän suuruuteen nähden

todistuksen voi saada käytännössä vain jos kuuluu ampumaseuraan sitä tuskin seuraan kuulumattomalle annetaan

meidän tulee toimia kansakuntana sen puolesta että laajennamme omaa osaamistamme ja kehitämme muun muassa uusia energiamuotoja tuotekehityksen keinoin

metsäteollisuus on varoittava esimerkki siitä mitä tapahtuu kun ei ajoissa panosteta tuotekehitykseen vaan luotetaan vanhan ajan jalostukseen

pitääkö minun käydä ampumaradalla vähintään kymmenen kertaa ollakseni aktiivinen harrastaja

voimakkaalla tuotekehittelyllä vahvistamme suomalaisten pärjäämistä kiristyvillä maailmanmarkkinoilla ja varmistamme sen myös tulevaisuudessa mikä takaa työtä suomalaisille

vastaan omalta puoleltani heti edustaja hiltusen esittämään toivomukseen ja ministeri niinistölle koska me harvoin tuolla käytävällä satumme vastakkain ja ei ole ollut aikaa kysyä

arvoisa puhemies

vanhempien kautta hankittu sivulupa ei voi olla ratkaisu kun ei myöskään valvottuna suoritettu ampumaurheilun harrastaminen silloin kun harrastaja on jo täysi ikäinen

muistatteko kun viime keväänä tuossa selän takana olevassa salissa löimme kättä päälle siitä ja lupasitte että otatte yhteyttä aluehallintoviranomaisiin ja kiirehditte näitten turvelupien saantia

toivottavasti valtiovarainvaliokunnassa esitykseen saadaan järkeviä parannuksia

nyt kysynkin

onko se vielä voimassa ja oletteko ottanut sinne yhteyttä koska kun miehet lyövät kättä päälle niin silloinhan se lupaus myös toteutetaan

kuten läsnä olevat edustajat tässä varmaan kuulivat en missään vaiheessa syyllistänyt yrityksiä vaan syyllistin suoraan sanottuna puolustusvaliokunnan kansanedustajajäseniä siitä että työntekijöiden edut jätettiin huomioimatta ja ihan lyhykäisesti enempää tätä puhetta jatkamatta sanoisin edustaja heinoselle että valitettavasti teidän kuullun ymmärtämisessänne on jotain vikaa

lakiesitykseen sisältyvä lääkärin ilmoitusvelvollisuus on monella tapaa ongelmallinen ja lääkäriliitto ja lääkärithän vastustivat tätä aselakiesitystä yksimielisesti

arvoisa puhemies

perussuomalaiset puolustavat suomen kansaa ja näkevät että eun jatkuva pelastaminen on loputon suo

ei arvioitavana oleva henkilö kerro jos hän on jo päättänyt tehdä surmatöitä saatuaan aseen

me katsomme että oma kansa ensin sitten vasta muut

on aivan mahdoton ajatus että nykyisillä terveydenhuollon resursseilla lääkäreille asetetaan niin suuri vastuu henkilön yleisen terveydentilan arvioinnista kun puhutaan aseluvista

jos olette sattumalta siellä pistäytynyt niin onko edes mieleenne vilahtanut että myös meidän omien vähäosaisten ja köyhien auttamiseksi pitäisi tehdä jotain eikä vaan ajatella eun pankkiirien ja miljardöörihuijarien parasta

osaako kokoomuslainen sisäasiainministeri holmlund kertoa mikä on lääkärin ja edellä mainitun ampuma asekouluttajan oikeudellinen asema jos he ovat todenneet ensin henkilön järjissään olevaksi ja pari päivää aseluvan saannista tämä samainen täysijärkiseksi todettu henkilö ottaa ja tekee joukkosurman

on myös pakko kysyä ovatko lakia valmistelleet virkamiehet ja ministeri holmlund todella sitä mieltä että loukkupyynnistä on tehtävä ammattimaista toimintaa säätämällä loukkupyyntipistoolien lupaedellytykseksi aktiivinen huomatkaa

hemming onko se mielestänne kansan kiihottamista jos perussuomalaiset arvostelevat miinalaiva pohjanmaan lähettämistä somalian rannikolle

häneltä siis evättiin lupa vedoten tähän nyt käsittelyssä olevaan lakiin vaikka laki ei ole edes voimassa

samanlaista viestiä tämän vasta valmistelussa olevan lain soveltamisesta milloin missäkin asiassa on kiirinyt kaikkialta suomesta kuluneen vuoden aikana

suomessa tuntuu olevan valitettavasti tapana että eläinaktivistit tunkeutuvat maatiloille lainvastaisesti salakuvaamaan eläinten oloja

mielestäni parempi tapa olisi se että maatilojen eläinsuojat varustettaisiin valvontakameroilla joiden nauhat olisivat tarvittaessa viranomaisten tarkistettavissa

mutta kenties surkuhupaisin hallituksen lakiesityksen pykälä on ampuma aseen toimintakyvyttömäksi tekeminen ja siihen liitetty aseen vaurioittamisen kaikenlainen kieltäminen

pyysin ministeri anttilan näkemystä siitä voisiko tällaista nettivalvontaa kokeilla aluksi vapaaehtoisilla maatiloilla ja myöhemmin mahdollisesti laajentaa koskevaksi kaikkia tiloja

jos esimerkiksi kuunnelkaapas nyt liukastut metsässä liukkaan kallion takia ja kiväärin piippu vääntyy sen kolahtaessa kovaa kalliota vasten onko tällöin katsottava että olet tehnyt aseesi laittomasti toimintakyvyttömäksi ja syyllistynyt ampuma aserikkomukseen

suurimmat tuhot aiheutuivat pohjanmaan ja keski suomen alueen kasvavalle metsälle

arvoisa puhemies

on peräti erikoista ettei vuosikertomuksessa ole huomioitu tutkimushankkeen kilpailuttamatta jättämistä vaikka se kertomukseen oleellisesti kuuluukin

myös pohjois karjala ja lounais suomi kärsivät pistiäisen runsaista esiintymisistä

ensi kesänä tuhojen ennustetaan laajentuvan ja torjuntaan olisi pitänyt saada rahoitus jo tässä lisätalousarviossa

poliisimiehet tarkistavat

mielestäni presidentin ja hallituksen välisestä tietokatkoksesta afganistanin tiedottamisessa voi vetää vain sen johtopäätöksen että kokoomuksen ministerit yrittävät ohjata ulkopolitiikkaa oman mielensä mukaan

arvoisa puhemies

kun hallituksen tiedossa ovat olleet ruskomäntypistiäisten aiheuttamat suuret tuhot jo vuosikausia ja tuholaisten torjuntaan on pyydetty rahoitusta sitä ei ole kuitenkaan myönnetty

kuinka on mahdollista että tänne laman keskelle yhä kiihtyvällä vauhdilla rahdataan turvapaikanhakijoita sosiaalitoimiston asiakkaiksi

olisin toivonut että hallitus olisi käyttänyt olla siellä esityksessä on maalla aselakiesityksessään maalaisjärkeä hitusen enemmän

kokoomuksen taholta on selvästi yritetty edistää heidän ajamaansa nato myönteistä linjaa

ettekö kanna huolta suomalaisen puuston tulevaisuudesta laadusta ja sen kasvamisesta

asiasta ei myöskään tehty virallista päätöstä valtioneuvoston kansliassa vaikka tutkimusta on tarkoitus hyödyntää hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelussa

minusta olisi mielekästä että turvataan suomalaisille jokapäiväinen leipä ja sitten kun on ajat paremmat katsotaan asia uudelleen turvapaikanhakijoiden suhteen

kokoomuksen liituraitaministerit haluavat pitää suomen mukana afganistan operaatiossa pitääkseen samalla yllä lämpimiä suhteita natoon ja yhdysvaltoihin

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus ottaa huomioon oikeuskansleri jaakko jonkan antaman huomautuksen tutkimushankkeiden kilpailutuksen osalta

nato on pyytänyt suomelta lisää joukkoja afganistaniin josta kokoomusministeri häkämies ei vaivautunut edes tiedottamaan keskustalaiselle pääministeri vanhaselle

lisäksi eduskunta edellyttää että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon tämän mietinnön liitteenä oleviin lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat jotka kohdistuvat hallitukseen

perussuomalaiset kyseenalaistavat lisäjoukkojen lähettämisen afganistaniin erityisesti jos motiivina on vain kokoomuksen uskollisuuden osoitus natolle

äskeiseen puheeseen viitaten selventäisin sitä että tarkoitin sitä etteivät nämä suomen myöntämät varat menisi poppamiesten patoihin eivätkä taskuihin vaan ne tulisivat kotimaan köyhille

kuinka hyvin viranomaisemme pystyvät havaitsemaan tuhansien maahanmuuttajien ministeri thors joukosta mahdollisesti suomeen lähetetyn terrorisolun yksittäisen jäsenen

ja jos se todella on näin että ne menevät inhimillistä hätää kärsiville ihmisille olivatpahan he nyt missä päin maapalloa hyvänsä niin kyllä tietenkin se on kannatettavaa

suomi saattaa liiallisella sinisilmäisyydellään kokea jonain päivänä karun herätyksen todellisuuteen

arvoisa puhemies

helsingin kaupunginvaltuustossa perussuomalaisten valtuustoryhmä teki esityksen että kaupunki rajoittaisi huomio uusien työperäisten maahanmuuttajien töihin pääsyä helsingin kaupungin rakennuksille koska työttömänä oli lukematon määrä suomalaisia rakennusmiehiä

pääministerin esittelypuheenvuorossa ei mainittu maaseutua sanallakaan kuten ei myöskään kokoomuksen ja keskustan ryhmäpuheenvuoroissa saati sitten muiden hallituspuolueiden puheenvuoroissa

tälle hallitukselle suuri on kaunista joten pientilalliset saavat pelätä jatkossakin oman toimeentulonsa puolesta hallituksen jatkaessa kokoomuksen tuella kohti suurtiloja

pääministeri kiviniemi kertokaa suomen kansalle mikä on suhtautumisenne maatalouteemme ja maaseudun elävänä pitämiseen

miltä luulette työttömistä suomalaisista kirvesmiehistä tuntuvan kun heiltä viedään työt nenän edestä pois

arvoisa puhemies

kaikki työtä tekevät ja raskautetut toivottavasti te ammattiyhdistysliikkeen edustajat jotka seuraatte tätä keskustelua tvn välityksellä panette merkille sen kuinka sdp hoitaa teidän etujanne siis ei millään tavalla

nyt kysyisin ministeri pekkarisen mielipidettä siitä mitä mieltä olisitte siitä että tuulipuistot sijoitettaisiin kansallispuistoihin ja luonnonsuojelualueille

valtioneuvoston selonteko valtion digitaaliseksi agendaksi vuosina kaksi nolla yv

oppositio meuhkaa ja syyttää hallitusta ja erityisesti erinomaista työministeri lindströmiä muka huonosti hoidetusta työllisyyspolitiikasta

eurovaluutta luotiin brysselin kabineteissa suurin toivein viime vuosituhannella

eli asiakkaiden vähyyden vuoksi pienet kyläkaupat ovat lähes kokonaan joutuneet lopettamaan toimintansa joten ainoaksi vaihtoehdoksi ostosten tekemiseen on jäänyt kymmenien kilometrien päässä olevat liikkeet

niin sanottujen digitaalisten peruspalveluiden tarjonnan tulee olla kaikkien kansalaistemme saatavilla riippumatta heidän maantieteellisestä sijainnistaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ajatus on hyvä mutta tapa jolla näitä laadukkaita ja niin sanottuja edullisia viestintäpalveluita tarjotaan syrjäisempien maaseutualueiden asukkaille ei täytä mielestäni selonteon henkeä

jos lex nokia laki tulee voimaan ja työnantajat soveltavat lakia vapaasti tulkiten tulemme varmasti lähitulevaisuudessa näkemään oikeudenkäyntejä joissa syytteessä ei ole sähköpostin lähettäjä vaan yritys tai yhteisö syytettynä työntekijöiden perusoikeuksien loukkaamisesta

perheitä hajosi monet eivät jaksaneet elää taloudellisten paineiden alla vaan päättivät päivänsä oman käden kautta

sdp kantoi jatkuvasti huolta vain työperäisen maahanmuuton lisäämisestä

onko hallituksella suunnitelmissa tukea myymäläautojen liikennöintiä enemmän kuin tällä hetkellä koska ne ovat elintärkeitä tuolla maaseudulla

euroalueeseen otettiin kaikki halukkaat jotka toimittivat sopivilla luvuilla varustetut selvitykset taloudestaan

kun liikenne ja viestintävaliokunta käsitteli selontekoa omassa mietinnössään aiemmin tällä viikolla todettiin siellä seuraavaa laajakaistayhteyksien osalta

nyt kun ketkupankkiirit ja hulttiovaltiot huutavat apua ollaan käsi ojossa kokoomus ja sdp etunenässä työntämässä miljardeja euroja kankkulan kaivoon

valiokunta korostaa että tilaajayhteys tulee olla jatkossa mahdollista saada kohtuullisin kustannuksin ja yhtäläisin periaattein koko suomessa

ei kiinnostanut työttömien suuri lukumäärä eivät kiinnostaneet sairaiden eläkeläisten eikä opiskelijoiden tulevaisuus ja elinolot

onko hallitus jo varautunut tuleviin oikeudenkäynteihin yksityisyyden suojan loukkaamisesta

ja mikä irvokkainta vasemmistoliitto on riemurinnoin mukana tässä touhussa vaikkakin äänestäjiään hämätäkseen aikoo huomenna äänestää portugali pakettia vastaan jatkossa se äänestää hallituksen mukana rahojen lapioinnin puolesta

esitinkin valiokunnassa mietintöön muutosta joka on eriävänä mielipiteenäni että tuo edellä lukemani sitaatti olisi muutettu muotoon

perussuomalaisten kantaessa huolta maahanmuuttajista ja heidän työllistämisestään koska omatkin kansalaisemme olivat vailla töitä minä vaan se ei oo vasemmistoliitosta huudettiin

vastikään viime vuoden puolella puolustusvoimauudistus rusikoi suomen puolustusvoimia ja maamme puolustuskykyä rankalla kädellä

valiokunta korostaa että tilaajayhteys tulee olla jatkossa mahdollista saada yhtäläisin periaattein koko suomessa

varuskuntia lakkautettiin kertausharjoituksia vähennettiin ja alueellinen puolustuskyky lähes romutettiin

audin takapenkille pääsyllä on hintansa vaikkakin joskus kyseenalainen vai mitä edustaja arhinmäki

käytännössä esitin siis sanojen kohtuullisin kustannuksin ottamista pois koska kukaan ei ole määritellyt niin kuin ministeri lindenkin tuossa äsken totesi mikä on kohtuullista